siihen vaikuttavat kunnan ilmapiiri ja hyvä henkilöstöpolitiikka ja se että kunnassa on osaavaa johtoa niin operatiivisella puolella kuin luottamushenkilöpuolella

elinvoimaisen kunnan merkki on myös se että päätöksenteko on avointa ja läheisyysperiaate toteutuu ja päätöksenteko on myös läpinäkyvää

kunnissa on tehty kuntastrategiat mutta erityisesti palvelustrategiat jotka sitten ohjaavat suunnan ja näyttävät suuntaa niin kuntatyöntekijöille kuntalaisille kuin yrityselämälle jotta siellä pystytään miettimään yrityksen kehittämistä ja sitä mitä palveluita sillä kumppanuudella kunnan kanssa on järjestettävissä

siis elinvoimainen kunta on sellainen jonka resurssit riittävät myös aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan joka on mahdollisuuksia luovaa

edustaja mäkelä ryhmäpuheenvuorossa totesi että kokoomukselle itsehallintoon kuuluu että kunnalla on myös taloudellinen itsenäisyys päättää tarjoamistaan palveluista ja niiden laadusta

nyt meneillään olevia selvityksiä ei todellakaan pidä keskeyttää vaan päinvastoin pragmaattisesti ja systemaattisesti tehdä vakava selvitys josta saadaan vankkaa tietopohjaa siitä kuinka kuntien palvelut tällä hetkellä on järjestetty mitä yhtäläisyyksiä ja minkälaisia eroja on ja erityisesti minkälainen palveluverkko yhdessä tai erikseen muodostuisi ja millainen palveluiden laatu on

erityisesti valtio on panostanut myös tietohallinnon merkitykseen tässä selvitysprosessissa ja monessa puheessa viime vuodenkin aikana kävimme läpi tätä tietohallinnon merkitystä ja meillä ovat tori ja tuve hankkeet meneillään ja niillä on iso merkitys myös sitten kunnan näkökulmasta

siellä on todellista potentiaalia kun löydämme vahvat elinvoimaiset kunnat yhteistyössä ja löydämme sinne oikeat välineet joilla sitten kuntaa voidaan elinvoimaiseksi entisestään kehittää

kiitoksia

arvoisa puhemies

mielestäni hallitus on vaikeassa tilanteessa tehnyt hyvää ja vastuullista työtä ja todellisuudessa kuunnellut suomalaisia

tuntuu että tässä salissa välillä se suomalaisten kuuntelu ei ole aina ollut korvat höröllään paikallaan sillä suurin osa suomalaisista viimeisen elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksenkin mukaan ymmärtää sen että suomi velkaantuu aivan liikaa

matematiikka ja sen osaaminen ja ymmärtäminen ovat paikallaan ja sitä hallitus on todellakin tehnyt rakentaessaan tätä vaikeaa pakettia kokonaisuutta jossa velkataakka taitetaan ja vastaavasti annetaan myös eväitä kasvulle

täällä on todettu että tämä paketti sinällään koskee kaikkia ja erityisesti sen pitää koskea meitä jotka täällä tästä päätämme meitä joiden tehtävä on todellisuudessa ratkaista se että tulevaisuudessa lapsemme ja lapsenlapsemme eivät joudu tällaisia päätöksiä ja tätä velkataakkaa entistä rankempana kantamaan

jos etuuksiin joista tänään täällä paljon on puhuttu ei olisi kajottu aivan niin kuin valtiovarainministeri joka mielestäni piti erinomaisen hyvän puheen tänään ja katsoin myös lauantaina ykkösaamua arvoisa puhemies jossa hän hyvin perusteli näitä peruslinjauksia joita hallitus on tätä pakettia tehdessään tehnyt jos etuuksiin ei olisi kajottu entistä voimakkaammin olisi täytynyt leikata palveluista kouluista päivähoidosta terveydenhuollosta ja sitä kautta vaikutukset lapsiperheiden arkeen olisivat paljon kivuliaampia ja voimakkaampia

sitten keskustelu käy siitä eikö vielä enemmän niiltä jotka ovat suurituloisia ja rikkaita pitäisi ottaa jotta pystytään hoitamaan ja huolehtimaan heikompiosaisista

mutta todellisuudessa suomessa meillä on tätä laajaa keskijoukkoa runsaasti ja kyllä se vaan niin on että suurin osa silloin keskittyy tähän keskijoukkoon mutta myös painokkaasti parempituloisiin jotta heikommista voimme huolehtia

jos esimerkiksi emme olisi näihin etuuksiin kajonneet asuntolainoissa korkovähennyksen leikkaamisen lisäksi lapsiperheet kärsisivät entistä suuremmista kuluista

eli mikäli tätä velkaantumiskierrettä ei taiteta olisi edessä ollut vääjäämättä iso valtiontalouden äkkijarrutus ja pahimmassa tapauksessa entistä suuremmat palveluiden leikkaukset kuntien valtionosuuksiin puuttuminen ja sitä kautta kuntatalouden ja palve luiden heikennykset

siis hetken ajan me suomalaiset elämme hieman niukemmin mutta kun talous taas lähtee kasvuun ei ketään suomalaista ole lannistettu liikaa vaan jokainen pääsee osalle talouskasvusta

samoin tässä salissa ikävien päätösten sijaan voimme tehdä toisenlaisia päätöksiä ja satsata taas teiden rakentamiseen ja koulutuksen vahvistamiseen

vaikka julkista taloutta saatetaan tasapainoon leikkauksin on hyvä muistaa että tässä todellakin on myös kasvupakettia niin kuin tänään olemme monesti todenneet

tärkeintä on kokonaisuus kokonaisuus joka turvaa hyvinvointivaltion jatkumisen

meillä poliisi tulli ja raja tekevät monessa asiassa hyvää yhteistyötä ja se yhteistyö on tiivistynyt varsinkin kun olemme lisänneet poliisin tullin sekä rajan toimijoiden valtuuksia rikosten torjunnassa terrorismin torjunnassa

olisin kysynyt arvoisa ministeri näettekö te että nyt tämä yhteistyö on sopivalla tasolla ja valtuudet puolin sun toisin on oikein jaettu vai olisiko vielä seuraavalla vaalikaudella löydettävissä lisää tehoa ja sitä kautta parempaa turvallisuutta tämän yhteistyön tiivistämisen kautta

arvoisa puhemies

tämä on mielestäni yksi niistä hallituksen loppukauden hyvistä esityksistä joissa haetaan kustannustehokkuutta niin julkiselle puolelle kuin kuntalaisen asiakkaan puolelle

kuten monessa kohtaa ja puheissa on tullut esille niin tällä haetaan myös jopa miljoonan euron vähennystä ja säästöä kun luovutaan toisen lyhytaikaisen ajokortin hankinnasta

sitä suuremmalla syyllä kun myöhemmin käsitellään sähköisen tunnistamisen lainsäädäntöä meillä on mielestäni lupa odottaa mutta myös lupa laittaa vahvasti paineita että näiden sähköinen asiointi menee voimakkaasti eteenpäin joka saralla jotta päästään myös siihen että kustannukset niin julkisella puolella kuin kuntalaisen asiakkaan kansalaisen näkökulmasta vähenevät

arvoisa puhemies

toinen asia on se että kaikkien näiden vuosikymmenien aikana suomessa on kuitenkin rakennettu erinomaisen hyvää hyvinvointiyhteiskuntaa

näin tällaisen tilaston jossa sak oli laskenut minkälainen meidän nykyinen hyvinvointiyhteiskuntamme on sen osalta miten lapsiperheitä tuetaan kolmeen ikävuoteen mennessä

taloustilanne kuitenkin vaatii että on mahdollisimman monesta paikasta löydettävä säästöjä jottemme vahingoittaisi yksittäistä ryhmää tai yksittäisiä palveluja kohtuuttomasti

työttömien ja työllisten erilainen verotus on siitä esimerkki miten veron suhteellinen merkitys on vastaavasti suurempi pieni kuin suurituloisissa ryhmissä

on varmaan hyvä vähän laajentaa tätä keskustelua

kun kehyspäätökset annettiin ja kun erityisesti kristillisdemokraateille niin kuin kaikille muillekin tämä päätös on ollut varmasti äärimmäisen ikävä ja hyvinkin periaatteellinen niin päivi räsänen kristillisdemokraattien puheenjohtaja totesi että tämä malli on juuri se oikeudenmukaisin malli

juuri joulun alla kun kävimme budjetin yhteydessä keskustelua yleisesti ottaen kaikista kiinteistömenoista ja senaatti kiinteistöistä erityisesti valtiovarainministeri lupasi tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta sen että senaatti kiinteistöjen vuokraperusteisiin tullaan tekemään muutoksia

se tulee silloin koskettamaan kaikkia niin poliisihallintoa vahvasti kuin tietysti puolustusvoimia ja monia muitakin jotka ovat senaatti kiinteistöissä vuokralla

toivottavasti ainakin itse uskon sieltä sitten näihin vuokrapaineisiin ja kokonaisuuteen löytyy hyvä ratkaisu jossa kustannuksia saadaan alennettua

ei muuta kuin hatunnostoa meidän ministereille heidän tekemiensä päätösten puolustamiseen ja jaksamista illan jatkuvaan keskusteluun

jo kataisen hallituksen vaalikaudelle asettamat tavoitteethan ovat erityisesti julkisen talouden vakauttaminen ja kestävän talouskasvun aikaansaaminen työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen ja nyt tässä stubbin hallitusohjelmassa selkeästi on eväitä näiden asioiden eteenpäinviemiseksi koska ilman näiden tavoitteiden toteutumista ja niissä onnistumista se viimeinen ja hyvin tärkeä tavoite köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen ei ole mahdollista jos ei meillä valtion ja julkisen talouden vakautta löydetä

kaikki tiedämme että velkaa meillä on aivan riittävästi ja valitettavasti vieläkin velaksi elämme ja sen takia kaikissa kehysriihissä ja tulevissa budjettineuvotteluissakin on tehtävä tiukkoja ratkaisuja jotta kestävä talous ja julkisen talouden vakaus löytyisivät

siinä mielessä edustaja kalliorinteelle on pakko vastata että on se kyllä niin että kaikki joutuvat osallistumaan näihin talkoisiin ja aivan kuten tiedätte tämä hallitus tai oikeastaan edellinen hallitus on jo tehnyt päätökset perusturvan parantamisesta vähimmäisetuuksien korottamisesta toimeentulotuen perusosan korottamisesta yksinhuoltajien toimeentulotuen korottamisesta sekä asumistukeen tehtävistä parannuksista

että on niitä toimenpiteitä onneksi olemassa ja tämä hallitusohjelma on vain yksi osa joka nyt tätä talouden vakautta vie eteenpäin

no on kuitenkin pakko todeta se että hyvin merkittävä osa tästä hallitusohjelmasta on arvoisa puhemies kuntatalouden vakauttaminen ja sitä kautta kuntien tehtävien vähentäminen ja velvoitteiden purkaminen

toivon että nyt tämä hallitus todellakin saa uutta puhtia uudesta kokoonpanosta ja uudesta pääministeristä niin että toteutuu tämä kirjaus että syysistuntokaudella saamme eteemme riittävät esitykset kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta

tämä on hyvin olennainen asia kuntien näkökulmasta kuntapäättäjien tällä hetkellä pohtiessa jo tulevia kehyksiä omalle kuntataloudelleen seuraavalle vuodelle ja sen takia nämä päätökset tarvitaan jotta siellä pystytään sitten pitkäjänteisemmin reagoimaan ja saamaan sitten kuntienkin taloutta tasapainoon

kasvua ja yrittäjyyttä ja työpaikkoja ja hyvinvointia suomalaisille tämä paketti myös osaltaan lupaa

samoin yrityksiltä on tullut selkeää viestiä että varsinkaan finnveran rahoitus ei toimi eikä tue pk yritysten keskisuurten yritysten kehittymistä ja niiden kasvua ja kansainvälistymistä

sitten haluan tuoda esille myös sen että olen tosi iloinen järjestökentän puolesta kun täällä todetaan että käynnistetään lainsäädäntöhanke jonka myötä rahankeräykset vapautetaan nykyisenkaltaisesta lupamenettelystä vastaamaan nykypäivän toimintaympäristöä eli viedään eteenpäin jo täällä aloitettua rahankeräyslainsäädännön uudistamista

toivon ja pyydänkin että hallitus todellakin ottaa mukaan sitten tähän valmisteluun järjestökentän koska on tärkeää että se ruohonjuuritason arkinen toiminta on todellakin tiedossa valmistelijoilla eikä mennä liikaa ministeriöiden viranhaltijoiden näkemysten mukaisesti

arvoisa puhemies

harmittavasti edustaja peltonen poistui juuri paikalta koska erityisesti hän nosti esille tämän oppivelvollisuuden pidennysasian joka on hänen mielestään hyvä erinomainen ratkaisu nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

siinä mielessä uuden pääministerin uudenlaisen poliittisen otteen avoimuuden ja läpinäkyvyyden ja uudenlaisen poliittisen kulttuurin osalta toivoisin leviävän sitten koko hallituksen kenttään

täytyy vain nyt valitettavasti todeta että kun tutkimus oli valmistunut ja aloitimme nuo asiantuntijakuulemiset ja paneuduimme erityisesti tuolla ruohonjuuritasolla oleviin toimintoihin nämä kaikki asiantuntijalausunnot löytyvät sieltä tarkastusvaliokunnan sivuilta niin jokaiselta toimijalta jota me kuulimme kysyin tämän saman kysymyksen että mitä mieltä olette siitä että oppivelvollisuuden pidentäminen olisi hyvä keino ratkaista nuorten syrjäytymistä ja erityisesti niin kuin ansiokkaasti edustaja ahvenjärvi tässä totesi meidän problematiikkahan liittyy vahvasti juuri tähän nivelvaiheessa olevien nuorten voisi sanoa tilanteeseen siihen millaisessa tilanteessa he ovat minkälainen motivaatio heillä on opiskella ja minkälaiset ongelmat ovat niin sanotusti matkan varrella sinne reppuun painoksi tulleet ja ne ovat todellakin aika raskaat painot joita sieltä repusta löytyy ja silloin tämä ratkaisu että pakolla oppivelvollisuutta jatketaan ei ole se keino niin kukaan toimija joka toimi juuri näiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa ei nähnyt sitä hyvänä vaan kaikki painottivat juuri sitä mikä meidän ponnessakin ensimmäisessä ponnessa on tämä varhainen tuki

kiitoksia

arvoisa puhemies

hyvä vanhuus on tällä lainsäädännöllä matkalla oikeaan suuntaan laitoshoidosta erilaisiin kodinomaisiin hoitomuotoihin

siinä mielessä kun edustaja juvonen kuvasi tätä omaa vierailuaan tanskanmaalla voisi kyllä sanoa että olen lämpimästi kannattamassa sitä että voisimme hynttyyt laittaa yhteen siinä ja lähteä todellakin suomessakin viemään tätä yhteisölliseen toimintaan niin että todella meillä ei ole tiukkoja ammattirajoja vaan me pystymme katsomaan ihmistä ja toimimaan kokonaisuutena niin että myös opiskelijat ja muut toimivat

meillä on osallistava sosiaaliturva joka välillä tuntuu olevan tällainen kirosana ja jota katsotaan hyvin kapeasti mutta me voisimme avata tätä kokonaisuutta paljon laajemmaksi ja lähteä miettimään sitä yhteisöllistä toimintamallia myös vanhustenhoivassa

kysymyshän kuuluukin sitten että mihin ne resurssit tässä oppivelvollisuusiän nostamisessa käytetään ja kuinka se lainsäädäntö kirjoitetaan

siinä mielessä toivon että nyt vahvasti tätäkin asiaa tarkastellaan kun oppivelvollisuuslainsäädäntö sitten tulee ja pohditaan näitä meidän valiokunnan mietinnön tuomia asioita suhteessa siihen

sitten eräs asia joka jäi toteamatta niin on pakko ja oikeastaan ilokin ei pakko vaan ilo kehua meidän ministeri huovista joka oli aikaisemmin tarkastusvaliokunnassa ja hänen siinä ollessaan jo aloitimme tämän nuorten syrjäytymisen tutkimushankkeen

ministeri huovinen on hyvin hallituksen kanssa pistänyt toimeksi ja nyt meillä on sosiaalihuollon lainsäädäntöluonnos tuolla lausunnoilla

sinne on vahvasti jo kirjoitettu sisään näitä tarkastusvaliokunnan huomioita erityisesti siitä että lastensuojelusta perhetyö tuodaan sosiaalihuoltolain alaiseksi velvollisuudesta järjestää lapsiperheille palveluja tehdään välttämätön ja mahdollisuus saada muitakin perhepalveluja ilman lastensuojelun asiakkuutta on kirjoitettu tähän sosiaalihuollon lainsäädäntöön

monesti täällä varsinkin budjettikeskusteluissa paljon puhuttu päihdepalvelut raskaana olevien naisten osalta on sinne kirjoitettu sisään

samoin sinne on kirjoitettu parempi tiedonkulku ja yhteistyön lisääminen sekä myös palvelutarpeen arvioinnin osalta se että ei tehtäisi aina raskasta ja monipolvista ja hyvinkin byrokraattista suunnittelua vaan voidaan asiat käynnistää pienemmällä ja kevyemmälläkin suunnittelulla

ja sinne on myös kirjoitettu oma työntekijä asiakkuuden ajaksi ja tätä yhteishenkilön merkitystä me olemme tuoneet hyvin vahvasti esille

tämä on alku

tämä tarvitsee paljon laajemman viitekehyksen silloin kun puhutaan lapsista ja perheistä kun mennään sinne päiväkoteihin ja sen takia meillä ponsissa on myös tämä varhaiskasvatuslaki joka on nyt sitten tekeillä

siinä myös tulisi huomioida vahvasti tämä varhainen tuki eikä pelkästään keskittyä tällaiseen pedagogiseen toimintaan vaan huomioida samat asiat mitä oppilas ja opiskeluhuoltolaissa on eli se yhteisöllisyys ja ajoissa avun antaminen ja moni ammatillisen yhteistyön esteiden poistamiset eli tämä tiedonkulku

edustaja lohi totesi että nyt ei ole syytä hätiköidä mutta sehän ei tarkoita ettei selvityksiä käynnistetä ja selvityksiin paneuduta koska juuri nyt kun ne ovat liikkeellä niin aikaa on tästä eteenpäin ensi kevääseen ja seuraavaan syksyyn

suuri osa suomalaisista asuu näissä kunnissa ja erityisesti kun katsotaan tätä hallituksen esitystä se lähtee siitä että juuri meidän kuntakeskusten kohdalla suurempien yksiköiden kohdalla on tärkeätä päästä eteenpäin selvitysten pohjalta

täällä on myös tulevaisuusselonteossa todettu että tarvitaan hyvinvoinnin lisäämiseen tähtääviä strategioita

se liittyy sillä tavalla että ensin katsotaan mitä tavoitellaan eli tehdään selvityksiä ja rakennetaan seutujen alueiden kestävän kasvun ja hyvinvoinnin eväitä strategioita ja sen jälkeen samalla selvityksessä mietitään millaisella rakenteella ja millaisella hallinnolla sitten vastaavasti toteutetaan eli juuri sitä mitä hallituksen esitys on

monen kunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt paikallinen päätöksenteon liikkumavara on monin paikoin hyvin pieni ja esimerkiksi kunnan yleiseen toimivaltaan kuuluvien tehtävien hoitaminen ei monellakaan kunnalla enää onnistu

on tärkeää kannustaa tämän lain voimaansaattamisella kuntia lähtemään selvittämään ja luomaan vahvempia kokonaisuuksia joissa myös itsehallinnon edellytykset vahvistuvat

tavoitteena on siis myös kasvukeskusten sisäisen osaoptimoinnin torjuminen ja tämähän on tänä päivänä vahvaa todellisuutta

tälläkin hetkellä on monia kuntia jotka ovat kriisiytymässä erityisesti kun mietitään ikääntyvien ihmisten palvelutarpeen osalta sosiaali ja terveyspalveluiden rahoittamista

no mitä sitten kuntarakennelaki synnyttää meille kunnille

se synnyttää sen että täysin vapaaehtoisesti täysin vapaaehtoisesti kunnat etenevät ja hämmästyttää tämä keskustelu että onko hallitus antamassa käskyä ylhäältä alaspäin kun hallitus on oikeasti koko tämän prosessin ajan muuttanut ja rakentanut esitystä niin että se perustuu kuntien vapaaehtoisuuteen

tähän asiaan erityisesti perustuslakivaliokunta käytti paljon aikaa ja se on luettavissa perustuslakivaliokunnan lausunnosta

kaikki tiedämme että kriisikuntien osalta meillä on jo nyt lainsäädäntö ja kriisikuntien osalta on hieman tarkennettu esityksessä kriteerejä ja askelmerkkejä

meidän alueella paikallislehdissä edustaja tossavainen on lietsonut kuntakapinaa jotta neliraajajarrutus pistetään päälle

parlamentaarinen valmistelu

olen aivan samaa mieltä niin kuin perustuslakivaliokunnassa on todettu että se olisi ollut tarpeellinen mutta nyt olemme tässä ja tässä vaiheessa on katsottava eteenpäin ja löydettävä ratkaisuja

eivät ainakaan tämän päivän keskustelut synnytä sitä luottamusta että tässä parlamentaarisuudessa voitaisiin jatkaa myös muiden valtionosuusjärjestelmien osalta ja se on harmi

arvoisa puhemies

tämä sähköisen tunnistamisen lainsäädäntö on hyvä esimerkki vahvasta valtiovarainministeriön ja liikenne ja viestintäministeriön yhteistyöstä jossa on haettu ratkaisua vaikeassa usean toimijan pöydässä

tämä on monelta osin merkittävä uudistus vaikka tämä ei ole täysin aukoton aivan niin kuin edustaja elomaa omassa puheenvuorossaan totesikin

mutta tämä on iso askel eteenpäin kun mukana ovat kaikki toimijat

sähköiset palvelut yleistyvät ja tämä laki tukee hyvin vahvasti ja merkittävästi kansallisen palveluarkkitehtuurin syntymistä ja sen toteutusta eli ei ole kysymys pelkästään tunnistamisesta vaan tämän palveluväylän mahdollistamasta laajemmasta kokonaisuudesta ja siinä mielessä tämä on iso askel ja merkittävä askel

tuossa äskeisissä muissa lainsäädännöissä niin kuin liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja totesi tänään on käyty läpi monta sähköistä järjestelmää sähköiseen tunnistamiseen liittyvää lainsäädäntöä

on hyvä huomata että saamme tässä talossa aikaan asioita ja uskon että seuraavien parin vuoden aikana olemme jo aika pitkällä myös siinä että tämä tietoyhteiskunta on jo totta meille kaikille

kiitos

arvoisa puhemies

hieman hämmentyneenä kuuntelin tätä kun tietenkään itselläni ei ole sitä historiaa niin kuin monella täällä salissa on tästä vanhuspalvelulain tekemisestä ja niistä keskusteluista

mutta ainakin itse kun luen näitä uusia pykäliä koen niin että kyllä tänne on hyvin selkeästi kirjoitettu se että arvokasta elämää tukevat palvelut tarjotaan juuri siellä missä ne on tarpeen tarjota

ja kun tarvitaan sitten hoidollista toimintaa niin en voi ajatellakaan että tämä laki jotenkin tekisi niin että ne laitoshoidolliset toimenpiteet eivät olisi sitten arvokkaasti tehtyjä jos me tähän yhteen sanaan juutumme että se ei

missä täällä pitäisi sitten lukea vielä toisen kerran tämä sana arvokas vai oletteko vain täysin vastaan sitä että siirrytään kodinomaisempaan toimintaan laitoshoidon sijasta

tiedätte että olen tukenut vahvasti sitä sen ennalta ehkäisevän toiminnan osalta ja todellakin toivon että lisätalousarviossa tämä rahallinen satsauskin siihen alkupanokseen löytyy

ja toivon että kannustatte myös kuntia koska niin kuin tiedätte tulen imatralta missä me teimme satsauksen perheiden tukeen ja se on maksanut itsensä jo moninkertaisesti takaisin

olisin halunnut tiedustella kuinka te tätä tehtävien ja säädösten purkua viette eteenpäin

oletteko maa ja metsätalousministeriön kanssa yhdessä pureutuneet siihen että kun valtiontalouden kehyspäätös edellyttää säästötoimenpiteitä maatalouslomitusjärjestelmästä niin kuinka lomittajien sosiaaliturva tulevaisuudessa hoituu

siellä on aikamoisia ahdinkoja tällä hetkellä

hyvin vähälle huomiolle on jäänyt meidän ict hankkeidemme eteneminen ja kiitän tästä sähköisestä tunnistamisesta joka onkin jo liikenne ja viestintävaliokunnassa käsittelyssä mutta tällä yhteistyöllä on ollut iso merkitys siihen että myös kansallinen palveluarkkitehtuuri pystyy etenemään

olisinkin kysynyt

mitä nyt vielä seuraavien kuukausien aikana molemmat ministerit vievät eteenpäin tässä ict maailmassa jotta kansalaisten käytäntö sitten paranee

voisi sanoa että myös valtion näkökulmasta rahaa alkaa jäädä sitten näihin maanpäällisiin infroihin

arvoisa puhemies

todellakin tämä on erinomaisen hyvä esitys hallitukselta sillä juuri tähän suuntaan mihin kuntoutus on tänä päivänä mennyt myös lainsäädäntö lähtee tukemaan nyt sitten tällaista avomuotoisempaa ja kevyempää kuntoutusta jossa todellakin asiakaslähtöisyys ja asiakkaan oma aktiivisuus erityisesti sekä osallistumista tukeva toiminta ovat keskiössä

näinhän sen pitäisi olla vielä voimakkaamminkin mielellään monen muunkin lainsäädännön että omatoimisuus ja asiakkaan oma aktiivisuus nostettaisiin keskiöön

mutta kannan myös samaa huolta kuin edustaja mäkisalo ropponen sekä edustaja kiljunen tästä kuntoutuksen kokonaisuudesta sen pirstaleisesta tilanteesta ja kun muistaakseni hallitusohjelmassa on todettu että kuntoutuksesta tehtäisiin tällainen kokonaisselvitys olisin kysynyt

tarkastusvaliokunta on myös asiaan kiinnittänyt viime vuonna huomiota kun valtion tarkastusvirasto tarkasteli kuntoutuksen vaikuttavuutta ja valitettavasti monessa kohtaa varsinkin työelämässä olevien aslak kuntoutuksen ja muiden osalta vaikuttavuus ei ollut ollut mitenkään hyvää

siinä mielessä tämä aktiivinen kuntoutus pitäisi nyt nostaa keskiöön ja tuossa sote uudistuksessa tämänkin pitäisi olla siellä pöydällä ja kysyisinkin ministeriltä

millä tavalla tämä kuntoutus on tässä sote uudistuksen pöydällä koska tällainen kokonaisuudistus kyllä ehdottomasti tarvittaisiin ja ihmisten omaa aktiivisuutta lisäävä toiminta olisi kyllä kansantaloudellisesti erittäin merkittävää

arvoisa puhemies

mutta olisin myös kiinnostunut siitä kun erinomaista on se että kaakkoiselle rajalle panostetaan tiedämme sen että vastaavasti sitten kun menemme itärajaa kohti pohjoiseen sieltä miehistöä on vähennetty millä tavalla siellä pystytään tulevaisuudessa turvaamaan rajan toimivuus

käytetäänkö entistä enemmän automaattista valvontajärjestelmää

arvoisa puhemies

tämän päivän keskustelussa mielestäni kaikkien puolueiden agendalla ovat olleet ne tarvittavat isot linjat ensimmäisenä kasvua vahvistavat rakenneuudistukset

mutta kysymys tietysti kuuluu ovatko ne hallituksen esittämät rakenneuudistukset vai mitä ovat olleet sitten oppositiopuolueiden rakenneuudistusten ajatukset

mutta tähän on pakko todeta että tämä ei todellakaan ole niin yksinkertaista kuin tämän päivän keskustelu täällä välillä on antanut ymmärtää

miksi nämä rakenneuudistukset osaltaan eivät sitten aina ole edenneet

tässä lokakuussa mielestäni erittäin hyvin etelä savon juvan kunnanjohtaja laukkanen arvioi asiaa näin

eihän tämä viivästyminen johdu pelkästään lainsäädännöstä

en usko että valtio olisi puuttunut näin voimakkaasti uudistamiseen elleivät kunnat olisi käyttäneet tilaisuutta hyväksi

tämä sali omalta osaltaan keskenään riidellen ja vastaavasti sitten valtio ja kunnat ovat myös osaltaan olleet vastakkain

nyt ollaan siinä tilanteessa että kun varmaan kaikille on ollut vaikeaa se että talous ei ole kehittynyt sillä tavalla kuin on ajateltu ei pelkästään hallitukselle vaan myös oppositiopuolueille niin nyt ollaan sitten ottamassa vasta lusikkaa kauniiseen käteen ja on otettu esimerkiksi tämän sote uudistuksen osalta keväisessä yhteisessä ja se on äärimmäisen hyvä asia

mutta palatakseni näihin muihin linjauksiin olemme olleet yhtä mieltä pääsääntöisesti siitä että tiukkaa menokuriakin tarvitaan

investointien osalta äskenkin kuulimme että väärällä tavalla sammutettu vääriä investointeja